kun me tiedämme kaiken lisäksi sen että maailman yhteisiä kieliä ovat kaikki muut kuin ruotsin kieli lähestulkoon niin olisi syytä vakavasti pohtia tässä salissa kansanedustajana sitä millä meidän nuoremme tulevaisuudessa työllistyvät

onko aina oltava keppi kädessä ja sanottava että jos et aja vähäpäästöisemmällä autolla esimerkiksi tässä tapauksessa niin tulee keppiä

yhtenä esimerkkinä tai vaikeutena pidetään sitä että ihmiskauppaa ei edelleenkään pidetä riittävän prioritärkeänä asiana ja siihen ei panosteta voimavaroja koska sitä ei nähdä niin suurena yhteiskunnallisena ongelmana

näin joulun alla ja timo soinin opposition ja hallituksen välille joulun ajaksi tekemän rauhanjulistuksen johdosta haluan tarkastella hallituksen toimia positiivisesti toki niiltä osin kuin se on mahdollista

tähän te vetoatte että tutkimuksia on tehty kun päinvastoin on vaikka kuinka paljon tutkimuksia siitä että lapsen kehityksen kannalta parasta on kasvaa isän ja äidin kanssa kotona hoivassa jos suinkin mahdollista niin lainsäätäjä suokoon sen heille

siitäkin huolimatta pitää opiskella mieluummin ruotsia kuin venäjää vaikka venäjänkieliset kielivaatimuksensa johdosta haluaisivat palvelua omalla kielellään

sote työryhmän esitys valtionosuuksien osalta huomioi mielestäni paremmin ennen kaikkea lapsiluvun kunnissa ja siinä mielessä se on ensimmäinen hyvä esitys

sinänsä hyvä että heidän eteensä tehdään töitä mutta aito hallituksen temppu olisi se että se loisi nuorille työpaikkoja

tässä on meillä paljon työtä vielä tulevalla eduskunnalla varsinkin jotta me pääsisimme semmoisiin lainsäädäntötilanteisiin joissa me pystyisimme osoittamaan kaikille ihmiskaupan uhreille että laki suojelee heitä ja rankaisee rikoksentekijöitä

toiseksi maahanmuuttajat ja vieraskieliset huomioidaan myös paremmin valtionosuuksia jaettaessa ja sekin on hyvä esitys

en usko arvoisa puhemies että ruotsin kieli tai kulttuuri on uhattuna sillä että me vapaaehtoisesti annamme ihmisten opiskella kieltä mitä haluavat

kolmantena toki tällä mallilla voittaja olisi esimerkiksi kotikuntani vantaa puolen prosenttiyksikön verran jos kuntaveroa tarkastellaan ja häviäjiä olisi esimerkiksi kauniainen toinen puoli prosenttia

mutta itse kysymys arvoisa ministeri olisi tämä miten tämän mallin sisältö sosiaali ja terveyspalvelujen osalta esimerkiksi omaisuuden siirrossa kurittaisi tai ei kurittaisi kuntia elikkä kun näitä veroja syntyy kun omaisuuksia lähdetään siirtämään niin onko siihen löytynyt mitään ratkaisua

jos meillä on olemassa kuitenkin jatkossakin virkoja joissa on kielivaatimuksena toinen suomen virallinen kieli elikkä ruotsi niin on luonnollista että ihmiset silloin opiskelevat ruotsin kieltä

jos meillä on näin iso määrä nuoria aikuisia joilla ei ole minkäännäköistä koulutusta niin on hyvin epäjohdonmukaista leikata samanaikaisesti koulutuspaikkoja eikö totta

hyvin monelle koulua käyvälle nuorelle on hyvin vaikeaa opiskella edes se yksi kieli englannin kieli saati sitten että pakolla pitäisi se ruotsi myös opiskella

mielestäni on aikamoista populismia väittää että kun ensin opiskellaan pakosti ruotsia niin sen jälkeen opitaan helpommin englanti tai jopa kolmas tai neljäs tai viideskin kieli

valtiovarainministeriltä on unohtunut sanoa se että nämä kaikkein köyhimmät yleensä ovat myös toimeentulotuen piirissä ja jos olet toimeentulotulen piirissä vaikka olet työtön saat sen korotuksen niin käytännössä toimeentulotukea esimerkiksi vuokratukea haettaessa tämä sinun etuisuutesi leikataan pois

tässä vielä haluaisin muutaman kommentin östmanin puheenvuoroon sanoa

on hyvä että eduskunnassa saatiin myös käännös tähän puheeseen sillä mielestäni on vähintäänkin kohtuullista että myös suomen kieltä tässä salissa käytetään varsinkin silloin jos joku edustaja kuten minä ei ymmärrä ruotsin kieltä riittävästi

edustaja virtanen on ihan oikeassa siinä että meidän täytyy tehdä ehkäisytoimenpiteitä enemmän mutta siinä asiassa olen eri mieltä että meidän lainsäädäntömme on liian lepsu

tämä on erittäin hyvin perusteltu ja on mielestäni kansalaisaloitetta halventava vertaus väittää ja verrata tällaista aloitetta ääriliikkeisiin tai erilaisiin ruotsin kielen asemaa heikentäviin historiallisiin tapahtumiin

en ole kovinkaan varma siitä että huominen äänestys saa kannatuksen ylivoimaisen kannatuksen jotta tämä kansalais aloite tulee hyväksytyksi

heidät luetaan ensikertalaisiksi joten meidän lainsäädäntömme on lähtökohtaisesti niin lepsu rikoksentekijöitä kohtaan että uhrit eivät saa sitä ansaitsemaansa oikeudenmukaisuutta

tämä johtuu juuri siitä että puolueet ovat asemoineet ja vähän niin kuin kurinomaisesti paimentaneet ehdokkaita huomista äänestystä varten painamaan oikeaa nappulaa

siinä mielessä jos ihminen otetaan vaikka seksiorjaksi joita euroopan maissa on satojatuhansia niin on käsittämätöntä se että me rupeamme kuitenkin ymmärtämään rikoksentekijöitä enemmän kuin rikoksen uhreja

mutta siitä olen varma että tämä historiallinen tosiasia mitä tänään täällä tehdään ja mistä huomenna äänestetään on askel siihen suuntaan että tämä tulee muuttumaan

kyllä minun mielestäni selkeä viesti rikoksentekijälle tällaisessa tapauksessa on huomattavan kovat tuomiot varsinkin jos mennään myös tekemään rikoksia lasten keskuuteen

me tuskin koskaan tulemme pääsemään yhteisymmärrykseen vasemman ja meidän puolen edustajan kanssa siitä kuinka kovia niiden rangaistusten tulisi olla mutta ehkä olemme yhtä mieltä siitä että tätä asteikkoa pitäisi ainakin saada nostettua ylöspäin

sen tulevat historiankirjat myöhemmin todistamaan

kiitos

meillä on ollut tämä kipuilu jo aikaisempina vuosina monta kertaa toki sitä on yritetty kirittää kiinni mutta todellisesti me olemme monen kansanryhmän osalta suomessa hyvin eriarvoisessa asemassa

arvoisa puhemies

haluaisin palata edustaja vikmanin puheeseen siitä kun hän suitsutti sitä että hallitus ja kokoomus on opiskelijoitten puolella

arvoisa puhemies

mielestäni opiskelijoita tulisi kannustaa valmistumaan ajoissa opiskeluista ja kannustaa opiskeluun ja siinä merkityksessä on välttämätöntä korottaa opintotuki indeksiin

tämä hallitus kykenee kuitenkin vaikeisiin päätöksiin toisin kuin edeltävä hallitus joka ei saanut minkään näköisiä päätöksiä aikaiseksi ja oppositio kyllä tällä hetkellä edustaa tätä ryhmää

ihmettelen kuitenkin kovasti sitä miten sosialidemokraatit täällä kiistävät sen etteivät he itse olisi myös tehneet näitä leikkauksia joista he täällä moittivat juuri parhaillaan hallitusta

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen tuomia parannusesityksiä olisivat se että nuorten pääsy velkajärjestelyyn helpottuisi ja se että asunnon säilymistä koskevaa säännöstä muutettaisiin tavallisten velkojen vähimmäiskertymän laskentatavan osalta

kaikki kyllä sopi säätytalon neuvotteluihin asti näissä asioissa mutta sitten kun jouduttiin oppositioon niin käännettiin kuva toisin päin ikään kuin ette olisi itse myös ryhtyneet leikkauksiin

olen sinänsä huolissani siitä että täällä olevat edustajat keräävät pisteitä ikään kuin kotiin siitä kun he eivät tehneet mitään muuta kuin söivät vaalilupauksensa

menettely yksinkertaistuisi siltä osin että velan määrä maksuohjelmassa määräytyisi pääsääntöisesti jo velkajärjestelyhakemuksessa käytetyn saldopäivän mukaan

nyt on tärkeää että oppositio myös osallistuu tämän yhteiskuntasopimuksen syntymiseen

toinen hyvä plussa on että velkajärjestelyn esteperusteita muutettaisiin siten että velkaantumisen moitittavuutta arvioitaessa kiinnitettäisiin huomiota velallisen toiminnan lisäksi luotonantajan toimintaan

ei ole oikein että te vahingoniloa saadaksenne vain tyrmäätte tämän yhteiskuntasopimuksen sillä tekosyyllä että tämä vaihtoehdollinen lisätoimi on kiristyslista

velkajärjestelyn esteitä lievennettäisiin myös siten että lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyöminen ei olisi esteperuste silloin kun se johtuisi velallisen maksukyvyttömyydestä

lopettakaa se vahingoniloisuus ja ryhtykää töihin jotta yhteiskuntasopimus syntyy yhdessä hallituksen kanssa

lisäsuoritusvelvollisuuden aiheuttaman tulon lisäyksen alarajaa korotettaisiin ja lisäsuoritusvelvollisuuden täyttämisajankohta siirrettäisiin verotuksen toimittamisen jälkeiseen aikaan

lakiin lisättäisiin säännökset maksuohjelman vahvistamisesta yksinkertaistetussa menettelyssä velkojien enemmistön suostumuksella

arvoisa puhemies

jos velkaa ei ole haettu ulosottoon velkoja voi hakea ulosottoperusteen juuri ennen vanhentumisajan umpeutumista

arvoisa puhemies

toimintakertomuksessa mainitaan muun muassa kaivosteollisuudesta että suomessa on huomattava kasvupotentiaali mutta se aiheuttaa kansalaisia huolestuttavia riskejä ympäristölle

täytyy hiukan tässä vielä korjata joitakin sanomisia että puolustusvoimien irtisanomiset olivat todellinen epäisänmaallinen teko hallitukselta ja perussuomalaiset eivät sen takana missään osiossa ole olleet eivätkä tule olemaan

siinä mielessä kyllä lupaan sinulle että jos me pääsemme hallitukseen ja pääsemme vaikuttamaan näihin lainsäädäntöihin niin teen kaikkeni sen eteen esimerkiksi että tämmöinen ensikertalaisuuspykälä poistuu rikoslaista törkeitten rikosten kohdalla

elikkä törkeitten rikosten kohdalla siihen ei ole mitään syytä

tämä on hyvä toimenpide jotta me pystymme saamaan luottamusta kaivostoiminnalle ja saamaan kansalaisten tuen myös sille että kaivostoiminta on suomessa kannattavaa ja ympäristön kannalta myös hyvin hoidettua toimintaa

eivät pääse mikäli hallituksen esitys toteutuu sellaisenaan

ei tämä ole mikään keino korjata tätä kriisiä mikä ihmisille syntyy siitä että koko elämä pitää aloittaa uudelleen jossain toisella paikkakunnalla lapset ja perheet siirretään sinne ja uudet ystävät etsitään

itse olisin tänään kyselytunnin aikana halunnut kuulla myös keskustelua siitä olisiko syytä valtion osallistua jossain määrin kaivostoimintaan nykyistä enemmän

sehän on yleensä lain tarkoitus ja tuomion tarkoitus että me jaamme oikeutta uhrille uhrin omaisille sekä saatamme myös rikoksentekijän edesvastuuseen ansaitsemallaan tavalla

tällaisissa tapauksissa olen samaa mieltä kuin edustaja kiljunen että yhtä toimialaa yksistään ei voi nostaa vaikka onkin näin vakava kriisi tikun päähän tässä tapauksessa koska esimerkiksi metsäteollisuudessa ja muualla teollisuudella on mennyt tuhansia työpaikkoja ja jatkuvasti menee lisää

arvoisa puhemies

me tiedämme että esimerkiksi ruotsissa malmivaranto ja kaivostoiminta on aika paljon valtion omistaman yrityksen käsissä ja siinä mielessä suomenkin tulisi näin merkittävällä ja ympäristöä haavoittavalla liiketoiminta alueella miettiä olisiko syytä suomen myös valtion tasolta ottaa suurempi askel kaivostoimintaan kaivostoiminnan suuntaan

mutta minulla olisi semmoinen keino siihen että hallitus tukisi tätä siirtyvää henkilöstöä esimerkiksi puolustusvoimien osalta ja järjestäisi heille sille siirtymäajalle konkreettisempaa tukea kuin tämän verohelpotuksen asunnon ostamisessa

siinä mielessä pidemmät vankeusrangaistukset esimerkiksi hallituksen esityksen käsittelyssä olevissa asioissa ihmiskaupan uhrien rikoksentekijöille olisi elämä

arvoisa puhemies

sitran toimintakertomuksessa mainitaan myös siitä että menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomi tarvitsee tervettä ja kestävää yritystoimintaa

yleiskeskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietin voisin olla kiihdytysten ensimmäinen käsiteltävääytti ensimmäisen olisivat enemmän kuin suotavaa

mitä tulee tähän arvokysymykseen haluan nyt muutaman sanan puhua teologien näkökulmasta sillä olen myös seurakuntatyöntekijäksi itseni lukenut joskus

sitra rahoittaa yritystoimintaa sijoitusten muodossa sekä myös erikoistapauksissa lainoja myöntämällä

toisekseen he tarvitsevat varmasti lisäkoulutuksia myös puolisolle joka ei välttämättä ole samassa työpaikassa todennäköisesti

me perussuomalaiset lakivaliokunnassa jossa käsittelimme tätä asiaa teimme myös vastalauseen jonka myöhemmässä käsittelyvaiheessa täällä esitämme

me muistamme vielä esimerkiksi maaseutuvirasto mavin joka siirsi henkilöitä seinäjoelle

toivoisin että sitra tai muut valtion ohjaamat toimijat ottaisivat hiukan suurempia riskejä sen suhteen jotta suomalaiset yritykset myös pääsisivät kasvaville aasian markkinoille sillä me olemme auttamattomasti myöhässä niistä työllistävistä markkinoista joissa moni muu euroopan maa on meitä huomattavasti edellä

lainojahan tarjottiin silloin bulletlainoina ja usein ilman riittäviä vakuuksia

meillä itsenäisyyspäivät aloitetaan jumalanpalveluksessa jonne me kansanedustajat menemme kunnioittamaan jumalaa ja valtiota tällä valtiopäivätoiminnan avauksella

itse tulin tällä viikolla muun muassa kiinasta jossa olin lähes kaksi viikkoa vienninedistämismatkalla ja tällä kertaa siinä ryhmässä oli mukana vajaat kymmenkunta suomalaista yritystä mutta noin kolmisenkymmentä muuta keskieurooppalaista yritystä

arvoisa puhemies

huomioonpantavaa oli se että kiina omilla toimillaan hakee jo pk yrityksiä euroopasta sinne asemapaikkaa ottamaan ja heidän toimensa ovat niin merkittävästi erilaisia kuin suomessa

emme me voi yhteiskunnassa sitä tosiasiaa muuttaa että jos me muutamme tämän avioliittolain se ei vaikuta mukamas arvoihin millään tavoin

raamatusta nousee hyvin selkeästi mitkä ovat jumalan mielipiteet tässä lakialoitteessa

täällä edustaja kiuru kysyi itse että miten jeesus suhtautuisi tähän asiaan jos hän olisi täällä

tänään on paljon kuultu erilaisia perusteluja ja näkökantoja siitä miksi turkistarhausta pitäisi saada jatkaa elinkeinotoimintana ja miksi sitä ei saisi jatkaa

siinä mielessä meillä on liikkumavaraa eduskunnassa ja halutessamme voimme myös lähettää asian perustuslakivaliokunnan mietittäväksi voitaisiinko tästä siirtymäajasta luopua kokonaan

tästä jumalan sanasta raamatusta

kiitos

kuten me tiedämme kiinassa on satoja kaupunkeja ja alueita jotka toimivat vastaavalla tavalla joten tällöin olisi syytä myös suomessa herätä siihen että suomen yrityksiä tulisi tukea monella muullakin tavalla kuin pelkkää lainaa myöntämällä